lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräiseen yksikköhintaan on tarkoitus tämän esityksen nojalla tehdä koulutusmuodoittain laskettu euromääräinen vähennys

arvoisa puhemies

koululaitokseen tehtävät säästöt tulevat varmasti jatkossa aiheuttamaan epätoivottavia liitännäisseurauksia opetustoimen yleisen laadun heikentymisen myötä

suomi ei voi vakavasti väittää olevansa korkeaan osaamiseen nojautuva tietoyhteiskunta mikäli emme pidä yllä edes nykyisiä standardeja toisen oppiasteen oppilaitoksissa

suomesta on toistuvien koulutukseen tehtävien leikkausten myötä kehittymässä tietotaidoton yhteiskunta mikä asettaa vaakalaudalle sen että pystyisimme tulevaisuudessa kilpailemaan vientivetoisena yhteiskuntana etenkin aasian nousevia autoritäärisiä talousmahteja vastaan

pelkona on myös alueellinen eriarvoistuminen koulutukseen tehtyjen ja tekeillä olevia

arvoisa herra puhemies

tämä on sitä vastuunkantoa jota perussuomalaiset ovat kaikesta meihin kohdistuneesta parjaamisesta kauhistelusta ja moralisoinnista huolimatta jaksaneet tinkimättömästi peräänkuuluttaa ja edustaa ja nyt linjaamme on alettu myötäillä

moni sanoisi että tästähän puuttuvat enää pahoittelut ja anteeksipyyntö perussuomalaisilta mutta kyllä ainakin allekirjoittaneelle riittää myös se että hallituspuolueiden edustajat tunnustavat olleensa väärässä ja myöntävät perussuomalaisten periaatteet kestävämmiksi kuin omat aiemmat periaatteensa

seuraavaksi voitaisiin linjata maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaisin opein mutta ei nyt innostuta liikaa

mutta jottei mene aivan kehumiseksi täytyy hallitukselle joka on päättänyt kurittaa suomalaisia lapsia ja lapsiperheitä leikkaamalla lapsilisiä korottamalla kiinteistöveroa ja pienentämällä asuntolainan korkojen verovähennystä antaa näin pääsiäisen alla myös vitsaa

kepponen jonka hallitus oveluudessaan teki oli ruma temppu ja väärä viesti erityisesti parhaassa hedelmällisyysiässä oleville nuorille aikuisille

jos hallitus lähettää viestin että se edellä luettelemallani tavalla haluaa säästää lasten kustannuksella ja samaan aikaan jättää toisaalta sijoitusasuntojen asuntolainan korkojen verovähennykseen koskematta niin kyllä tästä on oikeudenmukaisuus kaukana

on vaarana että nuorten mielissä lapset muuttuvat taloudelliseksi riskiksi eivätkä lahjoiksi joiden hankkimiseen ja saamiseen yhteiskunta kannustaisi

tilanne on irvokas

rikkaat ja hyvätuloiset saavat tulonhankkimiskustannusten nimissä jatkaa rikastumistaan sijoitusasunnoillaan ja sen sijaan tavalliset suomalaiset pannaan maksajiksi

kokoomus on tainnut viedä taas muuta porukkaa kuin kuoriämpäriä

on vaikea lähteä ratkaisemaan taloudellisia haasteita kun näin perustavaa laatua olevien arvojen osalta ollaan jo aivan hakoteillä

jos talous halutaan saattaa kovalle pohjalle ainoa kestävä ratkaisu on omaan valuuttaan palaaminen ja itsenäinen rahapolitiikka europakkopaidan sijaan

antakaa meidän suomalaisten syödä edes suomalaista lihaa ja leipää ja huuhdella kiinteä ravinto kurkuistamme alas suomalaisella maidolla

parlamentaarisessa kontaktiryhmässä ei ollut missään vaiheessa esillä kauhavan lentosotakoulun lakkauttaminen

tämä herättää kysymyksen siitä onko hallitus tietoisesti halunnut estää vaihtoehtoisten laskelmien esiintulon koska kauhavan osalta on osoitettavissa yksiselitteisesti että tämä lentotoiminnan lopettaminen ei ole taloudellisesti järkevää vaikka toiminta sitten siirrettäisiin tikkakoskelle

todellinen henkilöstötarve lienee kuitenkin tätäkin suurempi ja kun päälle vielä tulevat muut toiminnan tuomat lisäkustannukset jäänee säästö parhaimmassakin tapauksessa vain muutamiin miljooniin euroihin

tavanomaisten vuosikunnostusten lisäksi tarpeellisena lähivuosien investointina on lentokonekorjaamohallin ulkopinnoituksen uusiminen alle miljoona euroa

edustaja thors joka on ehtinyt jo lähteä viikonlopun viettoon niin kuin moni muukin edustaja täällä tässä toi esille omia kulttuuripoliittisia kantojaan ja hän kritisoi perussuomalaisten kulttuuripoliittisia näkemyksiä ja toi muun muassa esille että meidän taiteilijamme ovat paljon käyneet ulkomailta hakemassa oppia

sitten toisaalta hawk koulutuksen siirtämisinvestoinnit tikkakoskelle on rajusti alimitoitettu näissä hallituksen laskelmissa

en nyt oikein ymmärrä onko niin että pitää tämä meidän vaaliohjelma ruotsintaa hänelle että hän voi sen omalla äidinkielellään lukea ja ymmärtää

tuntuu että se täytyy ensi kerralla tehdä koska missään nimessä ei ole sellaista missään väitetty että me rupeaisimme rajoittamaan meidän taiteilijoidemme matkustelua ja oppimatkoja muualle ja ylipäätäänkään taidetta

suomi on tosiaan ajautunut negatiiviseen kierteeseen jossa verovaroin ei kyetä enää ilman massiivista lainanottoa ylläpitämään julkista sektoria nykyisessä mittakaavassaan

talouspolitiikan kiristämiselle olisi siis tarvetta mutta se taas lyhyellä aikavälillä heikentäisi talouskasvua vähentämällä kotimaista kulutuskysyntää

toisaalta julkisen sektorin velan ja alijäämän määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on paisumassa jo ensi vuonna tasolle joka voi vaarantaa luottoluokituksemme ainakin lähimpien vuosien aikana

käytännössä onkin niin sikäli kuin suomi jatkaa vientiteollisuudellemme myrkyllisen rahaliiton jäsenenä joutuen kärsimään vahvasta euron arvosta että joudumme sopeuttamaan julkisia menoja lisää riippumatta hallituspohjasta

kelluvan markan käyttöön ottaminen euron rinnalle olisi hyvä vaihtoehto viennistä riippuvaiselle suomelle

se on kestävämpi vaihtoehto kuin euroopan keskuspankin ekpn toimivaltuuksien lisääminen ja jäsenmaiden keskinäisen yhteisvastuun kasvattaminen setelejä lisää painamalla

meiltä on annettu lausunto tähän lakihankkeeseen ja siinä on ikävä kyllä paikallinen virkamies joka sen on laatinut lähtenyt jo ennakoimaan tätä mahdollisuutta näiden pienten lukioitten osalta ja meillä lausunnossa lukee niin että jurvan lukio opiskelu keskitetään uuden lukiorakennuksen valmistuttua kyseiselle kampusalueelle koska meillä on tällainen hanke siellä kanta kurikassa jossa ammatillinen opetus ja lukio opetus olisivat samalla kampusalueella

ei tietysti ihan kuntakeskuksesta kuntakeskukseen mutta kuitenkin kyse on laajasta alueesta ja näin ollen niin totta on että sitten kun esimerkiksi jurvassa lukiokoulutus on nimenomaan peruskoulun yhteydessä ja siinä on yhteisiä opettajia niin onko meillä jatkossa mahdollisuus säilyttää nämä kaikki toimipisteet vai miten tämän asian kanssa tullaan etenemään koska mielestäni se ei ole hyvä asia että nyt jo ennalta ikään kuin on lähdetty ennakoimaan miten tämän asian kanssa paikallisesti edettäisiin

tämän raamiratkaisun yhteydessä korostettiin sitä että hallitus myös veropoliittisilla porkkanoilla edistää työllisyyttä

varmaan kokonaisuutena katsottuna näin voidaan tulkitakin mutta sitten kun katsoo toisaalta alueellista jakaumaa kun kunnat nostavat omaa verotustaan kunnallisverotusta niin kyllä siellä edelleen on kiristyksiä kuitenkin monille työntekijöille tulossa

näin ollen päästäänkin siihen että kun ei yhdenmukaista verotusta tältä osin ole mitenkään saatu aikaan niin miksei samalla laitettaisi oikeudenmukaisemmaksi koko järjestelmää

perussuomalaiset esitti tähän neljännen tuloveroportaan marginaaliveron korottamista kahdella prosenttiyksiköllä ja sitten uutta viidettä porrasta niin sanottua wahlroos veroa

myös varallisuusveron palautus olisi asiaa

arvoisa herra puhemies

ja kolmas kysymys

puretaanko tässä nyt näitä paras lain mukaisia ja sen seurauksena syntyneitä himmeleitä

no omalla alueellani reagoimme tähän niin että jalasjärven ilmajoen ja kurikan kunnat muodostivat yhteistoiminta alueen perusterveydenhuoltoon

tällaisia jatkumoja paras hankkeelle on ainakin meidän alueellamme luvassa eli tämä paras hankkeen aikaansaannos täysin kyseenalaistetaan hallituksen työryhmän toimesta

minusta tämä antaa myös oppositiolle toisaalta mahdollisuuden kyseenalaistaa paras hanketta eli jos lähdetään uudistamaan niin pitää voida sitten uudistaa ihan puhtaalta pöydältä ja myös aikaa on oltava riittävästi

meidän on voitava ottaa tähän uudistamiseen mukaan myös kuntalain uudistaminen terveydenhuollon uudistaminen ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja nämähän ovat nyt vasta tulossa perässä eli tässä on nyt käymässä kyllä huonosti kunnille jos pitää ikään kuin vain yhdellä silmällä katsoen näitä päätöksiä tehdä

tästä vanhuspolitiikasta vielä sen verran että kyllä tämän keskustelun perusteella varmasti kansalle on ainakin tullut selväksi että jos joku taho tässä maassa yhä puolustaa laitoshoitoa siis vanhainkoteja ei vain niitä täällä paljon parjattuja vuodeosastoja vaan niitä aika lähellä kodinomaista asumista ja muita hoivayksiköitä olevia vanhainkoteja ja sitä siellä tarjottavaa hoitoa niin se on perussuomalaiset

se kertoo kyllä karua kieltään

mitä sitten siellä kuntatasolla tosiasiassa tälläkin hetkellä tapahtuu

otan esimerkin omasta kaupungistani kurikasta joka on esimerkiksi näissä valtiovarainministeriön kunta arvioissa yksi vauraimpia kuntia etelä pohjanmaalla

tämä on tietysti inhimillistä että omaa aluetta halutaan tuolla tavalla nostaa mutta rajansa siinäkin pitää olla paljonko sitä oman alueensa etua tuolla tavoin ajaa

tästä huolimatta meidän talousarvioehdotuksessamme esitetään muun muassa että vanhoihin tilinpäätöksiin verrattuna tehostettua palveluasumista vähennetään laitospaikkoja vähennetään kotipalvelujen käyntejä no ne pysyvät suurin piirtein samalla tasolla tehostettua kotihoitoa vähennetään

mielestäni tämä suomen vahvuus on juuri se että meillä on elävä maaseutu meillä on palvelut lähellä ja tästä kun pidämme kiinni pärjäämme jatkossakin

edustaja pekkarinen kertoi että perussuomalaiset ovat kannattaneet yritystukia nyt

se pitää siinä mielessä paikkansa että liikevaihtoon suhteutettuna perussuomalaisilla on tällainen malli joka nimenomaan työvoimavaltaisia pienyrityksiä ja niitten tilannetta parantaisi

sen sijaan on sitten yksityistä palvelutuotantoa tullut toki markkinoille korvaamaan ja sieltä sitten kalliilla maksusitoumuksella ostetaan ne paikat ja siellä tekee joku hyvän tilin

toivottavasti edes veroeurot menevät suomeen mutta niin kuin on tiedetty julkisesta keskustelusta niin paljolti on käynyt myös toisin

tämä on positiivinen asia

eli kyllä huomaa että puolueet jotka ovat tähän maahan tämmöisenkin järjestelmän niin kuin vakuutuslääkärijärjestelmän hoitaneet samalla silmien ummistamisella menevät tässä vanhustenhuollossa eteenpäin

se on siellä koeteltu ja hyväksi havaittu ja miksi keksiä pyörää uudestaan

pannaan pyörät pyörimään ja tästä lisää vauhtia suomalaisille yrityksille

arvoisa herra puhemies

sellainen tekijä mitä täällä ei ole käsitelty vielä näistä vakausmekanismeista on niitten laillinen päätöksentekoprosessi täällä suomessa

esimerkiksi meillä perustuslakivaliokunnassa oli esillä mikä on se instanssi jonka esimerkiksi evm mekanismista tulee päättää

no ulkopolitiikka kuuluu presidentille yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja eu asiat sitten eduskunnalle

mutta kun tämä mekanismi on rakennettu eun ulkopuolella se on jouduttu rakentamaan eun ulkopuolella juuri sen takia että eun perussopimukset estävät tällaisen rakennelman kyhäämisen eun puitteissa niin on todella erikoista että tämä tulkitaan eu päätöksenteoksi euhun verrattavaksi päätöksenteoksi ja siten päätetään eduskunnassa

toisaalta asia on niin huomattava että se kuuluu tänne mutta kerta kaikkiaan meidän perustuslakimme ei anna yksiselitteistä vastausta missä tämä sopimus pitää hyväksyä tai hylätä

näin ymmärsin tämän

sitten tästä teidän ministerityöryhmän selvityksestänne olin lukevinani että tätä uudistusta voidaan toteuttaa myös ilman vastuukuntamallia kuntayhtymänä mutta siihen haluaisin vielä varmistuksen

siten se on epäkelpo sopimus ja siitä ei pitäisi tehdä päätöstä ollenkaan

arvoisa herra puhemies

toukokuuta perussuomalaisten puoluevaltuuston puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän hallitukseen osallistumisesta päättävässä yhteiskokouksessa että puolueemme ei hyväksyisi sipilän hallitukselle esitettyä ohjelmaa koska sen europoliittinen osio mahdollistaa tapauskohtaisesti suomen myönteisen kannan toisten euromaiden tukemiseen euroopan vakausmekanismin kautta ja tukipaketit ovat omiaan kasvattamaan suomen taloudellisia riskejä

en usko että vaatimalla alusta alkaen yksiselitteisen kielteistä linjaa tukipaketteihin olisimme jääneet ulos hallituksesta

koska asiasta eli hallitusohjelmasta ja osallistumisesta hallitukseen päätettiin puolueemme piirissä yhdellä kertaa jouduin esittämään hallitusohjelman ja hallitukseen osallistumisen hylkäämistä

olen esityksestäni huolimatta nyt päättänyt noudattaa perussuomalaisen puolueen joka minut on eduskuntavaaliehdokkaaksi asettanut tahtoa eli en lähde eduskunnassa kyseenalaistamaan hallitusohjelmaa ja sitä myötä hallitukseen osallistumista jonka puolueen ylin päättävä elin on demokraattisesti hyväksynyt

en halua repiä puoluetta hajalle ja lähteä ulkoistamaan itseäni perussuomalaisten toiminnasta lähtemällä eduskunnassa vastustamaan hallitusohjelmaa puolueen päätöksen jälkeen

perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa puolueemme puheenjohtaja timo soini antoi ymmärtää että seurauksena olisi eduskuntaryhmästä ja puolueesta erottaminen jos toimisin toisin

edessä voisi olla pitkässä juoksussa myös puolueen hajaannus eikä hallituksenkaan toimintakyky ainakaan vahvistuisi koska ajautuisimme eri teille

olen tuskin ainut perussuomalainen joka suhtautuu strategiseen hallitusohjelmaan varauksella ja edessä on vielä hallituksen yksityiskohtaisen toimeenpano ohjelman rakentaminen ja toteuttaminen mikä ei varmasti tule tyydyttämään kaikkia

tässä vaiheessa hallituspuolueiden riveistä ainakin kansanedustaja immonen on ilmaissut niin ikään kriittisen kantansa hallitusohjelman eurokirjauksiin

olen joutunut kysymään itseltäni haluanko järjestää neljän vuoden äänestysrumbaa perussuomalaisille tähän asti tärkeistä asioista ja linjoista ja samalla riskeerata vaikutusmahdollisuuteni pitemmällä aikavälillä ja olen päätynyt siihen että en halua

jos puolue ja puolueväki on oppiakseen tästä tulevasta nelivuotiskaudesta ja politiikasta jotakin oleellista sen se oppii kyllä ilman äänestyttämisiäkin kunhan kriittiset äänenpainot puolueessamme jatkossa sallitaan ilman jäähylle laittamisia eli tunnustetaan tosiasiat ja hyväksytään todellisuus ilman ylimääräistä värittämistä

toimintaani on milloin paheksuttu ja parjattu siitä on loukkaannuttu ja hämmennytty se on järkyttänyt on osoitettu mieltä ja neuvoja on aina ollut tarjolla joka lähtöön

minkäänlaiset näytöt tai kannatus eivät riitä politiikan pikkusieluille jos ei ole valmis mielistelemään milloin mitäkin ja ketäkin

oma vakaumukseni on se että mitä enemmän pettää itseään sitä helpommin sen tekee uudestaan ja vastaavasti mitä vähemmän sitä tekee sitä rehellisempänä pysyy ja rehellisyys on kuitenkin lopulta se joka maan perii

herra puhemies

no otetaan täältä ihan suora lainaus

uudet työpaikat tuovat valtiolle lisää verotuloja joten työllistäviä kasvuyrityksiä on syytä kannustaa

ehdotamme mallia jonka avulla kasvuyritykset voisivat saada käyttöpääomaa yrityksen tuloksesta

tämä kannustaisi kasvuyrittäjyyteen sekä säilyttämään yrityksen voitot toiminnan edelleen kehittämiseen ja työllistämiseen

vastaavaa veroetua tulee pyrkiä soveltamaan myös toiminimille ja muille yhtiömuodoille

toivottavasti tyydyttää

arvoisa herra puhemies

sinne niitä rahoja nyt kuitenkin lapataan ja tekin olette sen ihan ilmeisesti riemurinnoin olleet hyväksymässä

tähän rakennehankkeeseen kuuluvat osina sekä lukioiden ammattioppilaitosten ja kansanopistojen järjestämisverkon muokkaus että lukioiden ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistus

tällöin valtio alkaa rahoittamaan oppilaitoksia yhä enemmän niistä valmistuneiden oppilasmäärien perusteella missä on hyvät ja huonot puolensa

voidaan perustellusti nimittäin kysyä johtaako tämä ääritilanteessa siihen että koulut antavat oppilaiden valmistua vaikka nämä eivät kaikkia opinto ohjelmien kriteereitä täyttäisikään koska valtio jatkossa palkitsee toisen asteen oppilaitoksia rahallisesti nimenomaan valmistuneiden henkilöiden määrän perusteella

on ihan positiivista että tässä ohjelmassa tuomitaan rasismi ja sitten täällä ovat myös nämä viharikokset esillä

mutta se mikä ei ole positiivista on se että asiakysymykset ja asennekysymykset sotketaan iloisesti keskenään

nyt tarkoitan sitä että kun täällä puhutaan etnisistä vähemmistöistä erilaisista kulttuurivähemmistöistä niin siihen samaan sotketaan vammaiset

minä kyllä toivon ja uskon siihen että suomen kansa erottaa toisistaan nämä kaksi asiaa eikä hämäänny tällaisen sumutuksen edessä mitä tässä viharikosjahdissa ehkä nyt on ilmenemässä

oma edustaja ahvenjärvi kouissa edusti arvoisa herra puhemies

nämä tiet ovat ehdottoman tärkeitä paitsi ihan tavallisille kansalaisille myös erityisesti yrityksille jotka kuljettavat teitä pitkin tavaraa

meillähän kumipyörien päällä pääosa tuotteista liikkuu

myös sellainen huolestuttava tilanne on syntymässä tähän maahan että on kyse sitten melkein mistä liikennemuodosta tahansa niin kunnille sälytetään yhä enemmän